kotouttamisohjelmasta kotouttamissuunnitelmasta ja kotouttamistuesta valiokunta on todennut jotakin minkä lyhyesti mainitsen

hallintovaliokunta katsoo kotouttamisohjelmista että tavoitteena tulisi olla että ohjelmat sovitetaan osaksi kunnan muuta strategista suunnittelua

tämä muuttaa kuntien välisiä suhteita ja kuntien valtionosuuksissa ja verotulontasauksessa ja kuntien koko rahoitusjärjestelmässä on kysymys palvelujen rahoittamisesta

tällöin ne voisivat myös entistä paremmin edistää hyviin etnisiin suhteisiin ja kotoutumiseen liittyvien tavoitteiden valtavirtaistamista

verotulontasaus on sen vuoksi niin kuin koko valtionosuusjärjestelmä että kansalaisilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet palveluihin olosuhteista riippumatta eri puolilla maata

hallintovaliokunta katsoo että kotouttamissuunnitelmien laatimista tulee voida jatkossa nopeuttaa ja että maahanmuuttaja tulee ohjata kotouttamista edistävään toimenpiteeseen mahdollisimman pian suunnitelman laatimisesta

kotouttamissuunnitelmien laatimisen nopeuttamiseen tarvitaan lainsäädännöllisten toimenpiteiden lisäksi lisää henkilöresursseja työvoima ja elinkeinotoimistoihin sekä kuntiin

valiokunta pitää tärkeänä että kotouttamissuunnitelma laaditaan yhteistyössä eri viranomaisten ja jokaisen maahanmuuttajan itsensä kanssa

tämä olisi pitänyt arvioida perusteellisesti ja jos tähän muutokseen olisi lähdetty siinä olisi myös vaihtoehtoja millä tavalla se hoidetaan että se kohtaanto ei ole näin vakava

kotouttamissuunnitelman tulee myös soveltuvin osin sitoa viranomaisia ja sen on oltava mahdollisimman realistinen ja tavoitehakuinen

silloin se konkretisoituu myös maahanmuuttajan näkökulmasta

olen kuullut sanottavan tässä keskustelun kuluessa useamman kerran että on kysymys niin sanotusti meidän rahoistamme siitä miksi meidän pitää rahoittaa muita kuntia

on tärkeää että esimerkiksi yläasteikäisenä tai vanhempana maahan tulleille lapsille ja nuorille tehdään aina yksilöllinen kotouttamissuunnitelma joka turvaa kotoutumista edistävää koulutusta ja muita palveluja jatkuvaluonteisesti

kotoutumistuesta valiokunta katsoo että suoraan rahana maksettavasta tuesta tulee siirtää resursseja enenevässä määrin ilmaispalveluiden hoivan ja turvallisuuden tarjoamiseen

on myös kuntia joissa ei ole vaikka on kunta kuinka hyvin hoidettu sellaisia paikkoja joihin tulisi vapaa ajan asuntoja

sitten jos minä ajattelen vaikka pääkaupunkiseutua otan vaikka esimerkiksi espoon eikä minulla ole entistä kotikaupunkiani kohtaan mitään moitittavaa mutta jos ajattelemme että fortumin pääkonttori tai nokian pääkonttori on keilaniemessä eivät ne pääkonttorit tarvitse kovin paljon sosiaali ja terveyspalveluja mutta niistä maksetaan merkittävä kiinteistövero

kuntien saamasta tuesta valiokunta katsoo että pakolaisten vastaanotosta kunnille maksettavien laskennallisten korvausten määriä tulisi nostaa vastaamaan nykyistä kustannustasoa

samoin kustannuksiin oikeuttavaa aikaa olisi tarkoituksenmukaista pidentää

myös erityisen maahanmuuttajakertoimen tarpeellisuutta osana kuntien valtionosuusuudistuksen valmistelua on syytä selvittää

myöskin kun kiinteistöveron alarajaa ja ylärajaa nostettiin jokin vuosi sitten juuri näillä paikkakunnilla alarajan nostoa vastustettiin ja erityisen suuresti tätä alarajan nostoa vastusti kokoomus vaikka se sitten toteutettiin

tämä on hyvin epäoikeudenmukainen ratkaisu ja tähän pitäisi puuttua ja tämä pitäisi perua ja arvioida sitten näitä asioita valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistuksen yhteydessä

hallintovaliokunta katsoo että työvoima ja elinkeinokeskusten ja lääninhallitusten nykyiset maahanmuuttopoliittiset tehtävät tulee organisoida uusien viranomaisten välillä niin selkeästi että nykyinen kuntien työvoima ja elinkeinokeskusten sekä työvoima ja elinkeinotoimistojen kanssa aikaansaatu hyvä yhteistyö voi jatkua keskeytyksettä tulevaisuudessakin

se on hyvä tavoite

hallintovaliokunta näkee tärkeäksi että maahanmuuttajajärjestöjä ja urheilu nuoriso kulttuuri sosiaali ja terveydenhuollon sekä muita kansalaisjärjestöjä kannustetaan yhteistyöhön kotouttamisen tukemiseksi esimerkiksi hankerahoituksen myöntämiskriteereillä

kunnat muodostavat merkittävän osan julkisen talouden kokonaismenoista ja tulevaisuudessa joudumme hoitamaan palveluita vähemmillä resursseilla ja saamaan enemmän aikaan

valiokunta näkee erilaiset ryhmätoiminnan muodot kuten kieli ja harrasteryhmät kansainväliset kohtauspaikat asumisavun vasta maahan saapuneille sekä leiri ja retkitoimen järjestämisen tärkeinä

jos odotetaan että julkisen talouden kestävyysvaje korjaantuu sillä että hoidetaan tämä kuntarakennemuutos se on suuri harha ja sen tulee tulevaisuus osoittamaan

myös palkansaajajärjestöllä voisi olla tärkeä rooli yhteistyön tekemisessä kansalaisjärjestöjen ja yritysten kanssa kotouttamistoimia suunniteltaessa

palvelut ja palveluiden tuottaminen järjestäminen sisältö niiden johtaminen siinä on ydinasia johon pitää pystyä puuttumaan

kotoutumisessa kielitaidon merkitys on hyvin suuri

haluan myös todeta sen vieläkin kerran että on surullista on harmillista että tätä uudistusta ei lähdetty viemään laajalla parlamentaarisella pohjalla ja on surullista että tätä laajaa valmistelua toteutettuna tällä tavalla nimenomaan kokoomus ei halunnut

maahanmuuttajat tarvitsevat tilanteestaan riippuen varsin erilaisia palveluja ja onkin varmistettava että heille tarjotaan kattavasti tietoa muun muassa suomen lainsäädännöstä ja palvelujärjestelmistä

lähestulkoon kaikkia maahanmuuttajia koskevia keskeisiä tarpeita ovat suomalaiseen kulttuuriin orientoituminen sekä työelämässä ja jokapäiväisessä toiminnassa tarvittavan riittävän suomen tai ruotsin kielen taidon saavuttaminen

nyt korostetaan hyvin voimakkaasti yhteisvastuuta

tämä keskustelu tästä asiasta on ollut hyvin voimakkaasti vastakkaisasettelua ja tähän pitäisi löytää paljon enemmän yhteisymmärrystä

aikuisten kielenopiskelijoiden osalta korostuu koulutukseen hakeutumisessa maahanmuuttajien oma vastuu ja halukkuus perehtyä suomalaiseen yhteiskuntajärjestelmään

hallintovaliokunta yhtyy siihen näkemykseen että kotouttamisprosessissa tulee toimia elinkeinoelämän kanssa läheisessä yhteistyössä jotta työelämän vaatimukset ja yksilön oppimisen mahdollisuudet voidaan sovittaa yhteen ja edetä työelämään perehtymisessä rakentavasti tavoitteiden suuntaan

valtakunnan tasolla tulisi laatia oma opetussuunnitelma heikon koulutaustan omaaville yläasteikäisinä tai sitä vanhempina suomeen tulleille lapsille ja nuorille

etniset suhteet olivat tässä selonteossa esillä ja myös tässä valiokunnan mietinnössä ja sitä edeltävässä keskustelussa

kotoutuminen ei voi onnistua pelkästään maahanmuuttajia kouluttamalla vaan onnistunut kotouttaminen vaatii vastaanottavan yhteiskunnan eri tahojen ja tasojen valmentautumista yhteiskunnan monimuotoisuuteen

kokemukset muista euroopan maista osoittavat jo erittäin selvästi että jos etnisten suh teiden annetaan lyhytnäköisten poliittisten tarkoitusperien ajamiseksi huonontua seuraukset ovat koko yhteiskunnalle yksinomaan negatiivisia ja hyvien etnisten suhteiden uudelleen rakentaminen on erittäin vaikeaa

valiokunta katsookin että maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäisy ja siihen puuttuminen edellyttävät koko yhteiskuntaa koskevaa poikkihallinnollista moniammatillista ja eri sektoreiden välistä yhteistyötä

valtionhallinnon tuottavuusohjelman tavoitteet kuntien henkilöstövähennykset toiselta maha mutta pallot mutta ja toisaalta maahanmuuttajapalveluiden henkilöstötarpeiden samanaikainen kasvu muodostavat ristiriidan johon tulisi kyetä löytämään ratkaisuja

arvoisa puhemies

on erittäin arvostettavaa että olette ministerit jaksaneet istua tämän pitkän istunnon loppupuolelle saakka mutta on vielä arvostettavampaa jos jaksatte vielä vastata niihin muutamiin kysymyksiin mitä on esitetty

minä vielä kaksi kysymystä toistan

toinen on selvityshenkilöt

tähän mietintöön sisältyy kaksi lausumaehdotuksen sisältävää vastalausetta

jos ja kun määrittelette nämä vahvan peruskunnan kriteerit ja siellä on sosiaali ja terveydenhuollon palvelut maakunnan kokoisella kuntayhtymällä ja se toimii hyvin mutta sitten kun tarkastelee yksittäisen kunnan kriteeriä väestöpohjan tai muun tekijän pohjalta ja kriteerit eivät täyty määräättekö te selvitysmiehen selvittämään kuntaliitosta vaikka nämä palvelut toimivat tehokkaasti ja tuloksekkaasti

toinen kysymys johon olen kiinnittänyt tässä tiedonannossa huomiota on se kun viitataan siihen että kaupunkiseutujen tai keskuskaupunkien osalta tarkastellaan kuntien ja valtion välistä tehtävänjakoa

oltaisiinko näille keskuskaupungeille siirtämässä tehtäviä valtiolta ja mitä tehtäviä

arvoisa puhemies

tämä tiedonanto näyttää olevan monilta osin hallitusohjelman kirjausten toistamista ja tämmöisenä läpäisevänä asiana on luja usko ja luottamus siihen että vahva peruskunta pystyy hoitamaan kaikki

lisäksi hallitus pyrkii vesittämään pienempien kuntien vaikutusvaltaa esittämällä niin sanotun äänileikkurin poistamista joka on taannut että yksikään kunta ei saa yksinmääräämisvaltaa päätöksenteossa

vallitseva perustuslain tulkinta lähtee siitä että jokaisesta kunnasta on oltava edustus ja että yhdelle kunnalle ei tule antaa mahdollisuutta käyttää yksinmääräämisvaltaa

vielä edellisen kunta ja palvelurakenneuudistuksen aikana muodostettuihin sote yhteistoiminta alueisiin ero on siinä että kaikilla kunnilla oli mahdollista osallistua päätöksentekoon ja niillä oli mahdollista valita myös kuntayhtymämalli isäntäkuntamallin ohella

kun tehdään vahvat peruskunnat niin kaikki asiat järjestyvät ja palvelut hoituvat ja pystytään melkein vaikka mihin

minusta mielenkiintoinen esimerkki tässä on se että vahva ja itsenäinen kunta kykenee hallitsemaan markkinoita

hallituksen linjauksissa vastuukuntia olisivat pääasiassa maakuntien keskuskaupungit

nyt tämäkin asia ratkesi kuka pystyy markkinoita hallitsemaan

sote vastuukunta velvoitettaisiin ottamaan palkkalistoilleen jopa useita tuhansia työntekijöitä lakkautettavasta sairaanhoitopiiristä lunastamaan itselleen sen omaisuusmassa sekä järjestämään sote alueen toiminnasta erillinen kirjanpito

vastuukuntamallissa yhteislautakunta käyttäisi päätösvaltaa mutta koska se ei ole juridinen oikeushenkilö kaikista sen päätöksistä vastuun kantaisi vastuukunta muun muassa henkilöstöpolitiikan ja hankintojen osalta

kunta on ihmisten yhteisö eikä mekaaninen elin

sitä kautta ihmiset kantavat asioista vastuuta ja sitä kautta ihmiset pystyvät vaikuttamaan oman asuinympäristönsä asioihin ja kehittämiseen aivan niin kuin meidän perustuslakimme sanoo

hallituksen linjausten perusteella vastuukuntakin olisi vallaton koska edes vastuukunnan kunnanhallituksella ja valtuustolla ei olisi suoraa päätösvaltaa sosiaali ja terveydenhuollon asioihin vaan sitä käyttäisi vastuukunnan yhteistoimintaelin jota ei valittaisi vaaleilla

hyvällä syyllä voidaan kysyä miksi jokin kunta ryhtyisi tai se voitaisiin velvoittaa vallattomaksi vastuukunnaksi suostuisi tai määrättäisiin ottamaan vastaan näin raskaita velvoitteita kun päätösvaltaa on ulkoistettu yhteistoimintaelimelle

arvoisa puhemies

myös maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät paineet kohdistuvat kaikkein voimakkaimmin pääkaupunkiseutuun

erilaisia selvityksiä niin tämän uudistuksen yhteydessä kuin aiemminkin on tehty

metropolialueesta ei käsitteenä pidä tehdä liian laajaa

itäinen ja läntinen uusimaa jäisivät alueellisessa edunvalvonnassa toisarvoiseen asemaan

tätä keskusta ei pidä hyvänä kehityksenä

tärkeimpiä ovat raportissa esiin nostetut maankäytön asumisen ja liikenteen sekä kansainväliseen kilpailukykyyn ja segregaation ehkäisemiseen liittyvät tehtävät

on myönteistä että selvityshenkilötkin nostavat useissa kohdin esiin kaikkiin heidän esittämiinsä malleihin liittyvät ongelmat demokratian ja kansalaisten osallistumisen näkökulmasta

keskustan mielestä jatkossa tulisikin selvittää vielä aivan uudenlaista ratkaisua pääkaupunkiseudulle kotikuntametropolimallia

helsinki espoo ja vantaa jaettaisiin pienemmiksi kotikunniksi brysselin ja tukholman tapaan tavoitteena toimiva hallinto sujuvat palvelut ja lähidemokratian toteutuminen

tämän lisäksi muodostettaisiin erillinen vaaleilla valittu hallinto joko tälle suppeammalle metropolialueelle tai mahdollisesti koko uudenmaan liiton halua kiitoksia edustaa tyylilleen edustaja alueelle

arvoisa puhemies

itsetarkoitus ei ole moittia mutta nyt viikon verran oppositionäkökulmasta asioita tarkastelleena voin todeta sen että huoli perusasioista on yhteinen ja se on talouskasvusta talouskasvun edellytyksistä hyvinvointiyhteiskunnan säilymisestä ja kehittymisestä ja ihmisten hyvinvoinnista

yksi tämmöinen periaatteellinen kysymys joka nousee esille tässä hallitusohjelmassa on siinä kirjattujen toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnin puuttuminen

on erittäin hyvä asia mikä tämän päivän keskustelussakin on tullut ilmi ja hallitusohjelmassa näkyy että on kiinnitetty huomiota perusturvan vahvistamiseen

se on sitten eri asia millä tavalla nämä toimenpiteet kohdennetaan siitä olen kyllä hallituksen kanssa eri mieltä

mutta se on hyvä asia että myös vaikeana taloudellisena aikana kiinnitetään huomiota perusturvaan eikä vain ajatella niin että sitten kun on jakovaraa

oikeana lähtökohtana pitäisi olla että pitää tehdä myös tiukkana aikana uudistuksia jotta syntyisi jakovaraa jotta ihmiset saisivat elämisen ja olemisen perusedellytyksistä kiinni

kuntauudistus joka tässä ohjelmassa on otettu erittäin merkittävään rooliin ei mielestäni ole nyt oikeasuhtainen

kyllä hallituksen kannattaa nyt pysähtyä miettimään mihin tässä pyritään kun päätavoitteena pitää olla ihminen ja palvelut

ei hallintorakenne ei kuntarakenne eikä kuntien lukumäärä voi olla itsetarkoitus vaan se että palvelut toimivat mahdollisimman hyvin joka puolella maata

tämä ohjelma ei kuitenkaan sitä anna ilmi eivätkä myöskään edustaja heinonen monien ministerien kommentit lähtien pääministeristä kun todetaan että on tarkoituksena ja tavoitteena vähentää kuntia

siinä voidaan menettää todella paljon

kun sitä perustellaan sillä että kiinteistöveron osuus kuntien tuloista vahvistuu sinänsä on varmaan perusteita sille mutta se muuttaa kuntien välisiä suhteita vakavalla tavalla

nämä kiinteistöt eivät jakaudu sillä tavalla tasaisesti että sen voisi irrottaa verotulontasauksesta

metropolialueen kokonaisvaltaista kehitystä koko maan kansantalouden veturina ja kansainvälisesti kilpailukykyisenä alueena vahviste taan palveluja kaavoitusta liikenne ja tietoverkkoja sekä elinkeinotoiminnan edellytyksiä kehittämällä

arvoisa puhemies

olisi ollut asian kannalta hyvä jos ministeri olisi ollut tämän keskustelun ajan paikalla mutta oli kuitenkin hyvä että tämä debatti saatiin käytyä

se lähtee siitä perustuslaista johtuvasta asiasta että antaessaan kunnille tehtäviä valtiovallan on huolehdittava siitä että kunnilla on tosiasialliset mahdollisuudet suoriutua annetuista tehtävistä

tämä asia on tällä hetkellä vaarantunut

arvoisa puhemies

se mihin ajattelin tässä puuttua on tämä paljon tänäkin iltana keskustelua herättänyt hallituksen kuntarakenneuudistus

erva alueittain on nämä selvityshenkilöt jotka tekevät työtänsä helmikuun loppuun mennessä

kunnilta kuitenkin kysytään kannanottoa sosiaali ja terveydenhuollon tehtävien turvaamisesta sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevien linjausten mukaisesti

se mitä nyt tässä tähän mennessä sosiaali ja terveysministeriö on linjannut ja antanut eväitä näille selvityshenkilöille on varsin epämääräistä minkä tämänkin illan keskustelu on osoittanut

no tämähän tarkoittaa toisaalta sitä että näissä on aineksia tähän keskustan esille ottamaan ja keskustan ajamaan kotikuntamaakunta malliin